kuten olemme kuulleet kuntauudistusta ei välttämättä perustella säästöillä vaan sillä että kaikille taattaisiin yhdenvertaiset palvelut

kehityspolitiikasta puhuttaessa tuntuu ikään kuin johtoaatteena olevan yleinen hurmoksellisuus ja kyvyttömyys demokratiassa tuiki tarpeelliseen kriittiseen keskusteluun

näin kävisi esimerkiksi kotikunnassani asikkalassa jossa palvelut ovat lähellä ja esimerkiksi useita vireitä kyläkouluja on toiminnassa

demokratiaa on mahdollista kehittää niin että suomi laivaa luotsataan kansalaisten enemmistön haluamaan suuntaan

tämä kuulostaa järkevältä koska se on järkevää

kuntaremontti onkin tyypillistä vasemmistolaista tasapäistämistä ja rahavalta puolestaan miettii tässä muita metkuja ja juonittelee pelkästään oman valtansa pönkittämistä

minä uskon suomalaisten arvostelukykyyn

me emme ole kykeneviä ratkaisemaan ensimmäistäkään ongelmaa ellemme ole ensin valmiita puhumaan lähtökohdista suoraviivaisesti oikein tiedoin ja ilman poliittisesti valmisteltua tunnelatausta

muutos puolueen tavoitteena on suomen kansalaisten ja suomen valtion kansallisten etujen ajaminen edistämällä suomen liittymistä kaikkiin kansainvälisiin liittoihin ja järjestöihin joiden jäsenyyden avulla voidaan ajaa suomen valtion ja sen kansalaisten etuja sekä irrottautumista kaikista suomelle ja suomalaisille epäedullisista sopimuksista jotka heikentävät merkittävästi suomen mahdollisuuksia valvoa kansallisia etujamme

arvoisa kansalainen sinun pitää saada päättää

valtion rahankäyttöön tarvittaisiin nyt ihan täysremontti jolla kuntia ei suinkaan teurasteta vaan saadaan kunnat kuntoon

väestönkasvun vakavuutta on hieman tuotu esille raportissa mutta emme selvästikään ole halukkaita todellisiin toimiin ongelman ratkaisemiseksi

kun perheiden lapsimäärä ylittää perheen kyvyn omiensa ruokkimiseen juuri silloin päädymme näkemään surullisimpia uutistekstejä ja kuvia nälkään nääntyvistä lapsista

arvoisa puhemies

eun yhteinen ilmastopolitiikka ja päästökiintiöt ovat juuri sellaisia suomalaisille epäedullisia sopimuksia joista suomen tulisi irrottautua mahdollisimman pian

emme näet voi samanaikaisesti tukea uskonto ja tapakulttuuria joka tekee naisista elinikäisiä lapsentekokoneita ja samalla murehtia väestönkasvua

täten tulemme toiseen asiaan jota raportti kiertää kuin kissa kuumaa puuroa

uskonto mainitaan koko raportissa tasan kahdessa sivulauseessa vaikka se on monessa kehitysmaassa tärkeimpiä ellei tärkein tekijä ihmisten elämässä siinä elämässä jota me väitämme haluavamme parantaa

toki uskonnon käsitteleminen on haastavaa mutta mikä demokratian mallimaa me olemme jos emme uskalla edes puhua ongelmista

oman maamme historia opettaa että uskonto voi olla niin vieraan maan vihanpidon väline kuin myös jokaista ihmistä ja perhettä tukeva voima ja auttava käsi

arvoisa puhemies

selonteossa toki pohditaan tuttuun tapaan sitä miksi tähän kovin vähän nettotuloksia tarjoavaan pohjattomaan kaivoon ei kanneta enemmän mammonaa

unohdamme herkästi että valtion budjetti on viimeisellä sivulla vain kaksi numeroa

raha joka laitetaan kehitysapuun talouden mustimpina aikoina on viivan alla lopulta raha pois kouluista terveydenhuollosta ja poliisilta

jos käyttäisimme samat rahamäärät avoimen kaupan edistämiseen voisimme tehdä tulosta kehitysmaiden olojen lisäksi myös maamme hädässä oleville vientimarkkinoille

samaan aikaan kotimaassamme veronkierto on hallitseva standardi pitkin rakennusteollisuutta ja monia muita aloja emmekä tunnu olevan järin huolestuneita ongelmista kun ne koskevat meitä itseämme vaan yhtä lailla niin meillä kuin kehitysmaillakin tosiasia on raportinkin mukaan se että veronkierto vie leivän pois ihmisten nenän edestä

verotuksen ja rahaliikenteen ongelmat tunnustetaan merkittäviksi syiksi kehitysmaiden ongelmiin koska kehityspolitiikan ylväs periaate on toimia paikallisten ehdoilla ja heidän kanssaan yhteistyössä

kuntalaiset ovat palveluiden lisäksi kiinnostuneita kaikista omaa lähiympäristöä koskevista asioista ja demokraattisten periaatteiden mukaisesti vuorovaikutus asioiden valmisteluvaiheessa arvioinnissa ja toimintojen kehittämisessä on tärkeää

lakialoitteeni kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta parantaisi lähidemokratian toteutumismahdollisuuksia kunnissa

on tärkeää ja hyvin arvokasta että asukkaat voivat esittää omia näkemyksiään oman asuinalueensa kehittämisestä ja pääsääntöisesti näin tapahtuukin mutta nykylainsäädännön mukaan sisäasiainministeriön valtuuttamalla maahanmuuttovirastolla on oikeus rajoittaa kansalaisoikeuksiamme ja siten suoraan vaikuttaa lähiympäristöömme asukkaiden mielipiteiden vastaisesti ja mahdollisesti hyvinkin kielteisin vaikutuksin

maahanmuuttovirasto ei tarvitse yhteistyökykyistä kuntaa vastaanottokeskuksen perustamiseen vaan se voi aloittaa neuvottelut perustamisesta kiinnostuneiden kansalaisjärjestöjen kanssa riippumatta kunnan tai sen asukkaiden mielipiteistä

käytännössä tämä tarkoittaa että erilaiset maailmanparantamiseen keskittyvät järjestöt voivat vapaasti vuokrata tiloja kenen tahansa naapurista ja sopia pakolaisten vastaanottamisesta ja toiminnan aloittamisesta ja täysin riippumatta siitä miten muut lähiympäristössä asuvat tilanteen kokevat

naapuri ei saa rakentaa omalle pihalleen mitään kysymättä muilta naapureilta mutta maahanmuuttovirasto saa tehdä ihan mitä vain kysymättä keneltäkään mitään

kuntalaiset kokevat jo nyt että valtio on varastamassa valtaa itselleen ja viemässä kansalaisilta viimeisetkin mahdollisuudet vaikuttaa oman lähiympäristönsä asioihin

sisäministeri on vastauksessa kirjalliseen kysymykseeni todennut että jos kunnalla ei ole halukkuutta tai mahdollisuuksia perustaa vastaanottokeskusta niin se perustetaan tällaisen kansalaisjärjestön avustuksella siis pakolla eli tilanne on aivan pöyristyttävä

pakottamalla ja kuntalaisten oman tahdon yli kävelemällä jännitteitä ja ristiriitoja synnytetään takuuvarmasti lisää

arvoisa puhemies

tilanne on erittäin ongelmallinen ja lähidemokratian vastainen kun kansalaisjärjestöt voivat ohittaa paikallisten asukkaiden tahtotilan

laajamittaisen maahantulon yhteydessä ongelmat eskaloituvat koska kuntia voidaan määrätä varautumissuunnitelman tekemiseen ja kunnilta voidaan suoraan edellyttää vastaanotto ja järjestelykeskuksen perustamista vaikka kunta itse hanketta vastustaisi asukkaista puhumattakaan

arvoisa puhemies

haluan vielä sanoa sen verran että tämmöiset vihjaukset ja puheet rasismista ovat ihan höpö juttuja ne eivät liity tähän mitenkään

nyt puhutaan kansan enemmistön tahdosta ja niitä kansan tuntoja pitää välttämättä kuunnella oli sitten asia ihan mikä tahansa vaikkapa juuri tämä mainittu ruotsin kieli

päänvaivaa vastaanottopalvelujen ja suojelun koordinoiduksi järjestämiseksi aiheuttaa myös se että suojelua hakeva tai suojelua saava voi järjestää majoituksensa myös yksityisesti ja aivan eri kuntaan kuin missä vastaanottokeskus sijaitsee

arvoisa puhemies

vastaanottokeskusten vaikutusten arviointia lähiympäristöön ei myöskään ole sisällytetty lakiin vaikka perustamisratkaisuilla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elämään työntekoon tai muihin oloihin

kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annettua lakia tulee muuttaa siten että kunnallisella päätöksenteolla ja asukkaiden mielipiteellä on vaikutusvaltaa keskusten perustamis ja siirtopäätöksiin ja lisäksi suojelua hakevien tai saavien sijoittuminen tulee rajoittaa vastaanottopalveluja tarjoavan kunnan sisälle

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

pääministerille minulla olisi vastaus luottamuksen lisäämisestä ja se olisi suora demokratia eli ihan aito kansanvalta kansalaisten kuuleminen päätöksenteossa

toivon että eduskunta asettuu kansalaisen asemaan ja parantaa lähidemokratian toteutumismahdollisuuksia tekemällä lainsäädäntöön tarvittavat muutokset

olen nyt lähes kolmen vuoden ajan täältä pääkallopaikalta seurannut edustuksellisen demokra tian toimintaa ja täytyy sanoa että sydämeni on raskas

lähidemokratia on elinvoimaisten kuntien ja tyytyväisten asukkaiden elinehto ja kuntalaisten mielipidettä tulee sen mukaisesti kunnioittaa antamalla heille mahdollisuus vaikuttaa oman lähiympäristönsä asioihin

mutta selonteossa kiinnitän huomiota siihen että siinä ei ole oikeastaan laisinkaan huomioitu työperättömästä haittamaahanmuutosta aiheutuvia ongelmia

minä en näe kansan tahdon toteutuvan

minä näen vallan olevan sellaisilla päättäjillä jotka julkeavat ennen vaaleja luvata kansalle mitä huvittaa ilman velvollisuutta pitää lupauksista kiinni

kyseessä on kuitenkin niin merkittävä asia että pidän jo pelkästään sen takia selontekoa epäonnistuneena

arvoisa puhemies

ministeri äsken peräsi keskustelua

arvoisa ministeri tehän näette vain sen maahanmuuton positiivisen puolen puheenvuorojenne perusteella

sellainen toiminta jos sellaisesta huolestuneena puolustaa omaa kansaa leimataan rasismiksi

miten voi olla mahdollista että suomen kansasta on tullut poliitikoille vain välttämätön paha jolle pitää muutaman vuoden välein puhella pehmoisia vaaleissa niin että poliitikot saavat oman valta asemansa uudistettua ja sitten taas vähän aikaa tehdä kaikkensa sen eteen että suomi neito tanssitettaisiin vaikka väkisin suuntaan jonne kansa ei todellakaan tahdo mennä

liittovaltiota vastustetaan vieläkin julkisissa puheissa niin kuin täälläkin mutta teot syventävät integraatiota joka ikinen päivä

arvoisa puhemies

silloin jokainen teistä ilomielin kannattaa kansan lisääntyvää valtaa myös edustajalaitoksessa

odotankin innolla näin valtiopäivien alussa että te kaikki ryhdytte kanssani edistämään lakeja jotka mahdollistavat sitovien kansanäänestysten ottamisen osaksi päätöksentekoa

meidät erottaa muista se että me emme halua valtaa itsellemme emmekä euroopan unionille

arvoisa puhemies

tämä aihe eli ulkomaalaisvalvonta oli esillä myös muutama vuosi sitten kun mediassa uutisoitiin vähemmistövaltuutetun toimistoon tulleista yhteydenotoista joiden mukaan poliisi ratsaa ulkomaalaisen näköisiä henkilöitä kertomatta perusteluita

ministeri räsänenkin otti kantaa asiaan ja hänen mukaansa ulkomaalaisratsioissa ei ollut todennettu väärinkäytöksiä

silloinen vähemmistövaltuutettu kuitenkin kehotti poliisia selkiyttämään käytäntöjään jotta poliisi ei syyllistyisi profiloimaan ihmisiä etnisen alkuperän perusteella

lisäksi orjailemme joka suhteessa ja aivan liikaa euroopan unionin kurimuksessa

poliisipalvelujen alasajon lisäksi suomalaisten turvallisuustilannetta heikentää sotaisan islamin leviäminen meidänkin maahamme

uutistoimisto cnnn mukaan muslimien määrään nähden kaikista maailman maista meiltä suomesta on lähtenyt eniten jihadisteja syyriaan kuten täällä jo aiemmin mainittiinkin jossakin puheenvuorossa

arvoisa puhemies

jotkut suvaitsemattomat ja ilkeät ihmiset ovat halunneet leimata minut vihapuhujaksi mutta enhän minä koskaan puhu enkä kirjoita vihantunteessa enkä myöskään hyväksy minkäänlaista syrjintää

syy voi kuitenkin olla käsitettävissä laaja alaisesti

tämä periaate pitää sallia myös rikosten selvittelyn yhteydessä eli jos rikoksen tehnyt on ollut selvästi esimerkiksi vinkuintiaani se pitää mielestäni voida ilmaista täysin selvästi niin poliisin sisäisessä viestinnässä kuin myös suurelle yleisölle kohdennetussa uutisoinnissa

asian suhteen on ryhdyttävä nopeasti oikeasti tehokkaisiin toimenpiteisiin

arvoisa puhemies

kaikkien kyselyiden ja mielipidemittausten mukaan suuri osa kuntien asukkaista ei halua vastaanottokeskusten synnyttämiä ongelmia ympäristöönsä

sillä on aivan liikaa valtaa ja vaikutusvaltaa harjoittaa syrjintää jota kauniisti kutsutaan positiiviseksi syrjinnäksi vaikka sillä käytännössä tarkoitetaan valtaväestön oikeuksien törkeää polkemista

silti täällä samat tahot jotka kannattavat itsetuhoisen avointa maahanmuuttoa eivätkä näe esimerkiksi islamisaatiossa mitään arveluttavaa vaan suosivat sitä kannattavat homoliittoja

itsehän taannoin varoitin liiallisen muslimimaahanmuuton seassa tulevasta ääriaineksesta mutta oikeusjärjestelmämme palkitsi varoituksen sakoilla kun halusi vääristellä ja tulkita intentioni täysin kuuseen

enkä muuten suinkaan ole ainoa jonka suun maan valtakunnansyyttäjänvirasto pyrkii kovin kyseenalaisin perustein tukkimaan

toimisto siirrettiin oikeusministeriöön lieneekö siitä syystä että se on luultavasti pahiten poliittisesti korruptoitunut virkamiestaho suomessa

miksi niin merkittävässä asiassa kuin pakolaiskeskuksen perustamisessa saadaan toimia kunnallisen demokratian vastaisesti

arvoisa puhemies

omasta puolestani haluan sanoa että lakivaliokunnassa laatimamme hylkäävän mietinnön perustelut ovat aivan erinomaiset ja yhdyn niihin täysin

mutta sisäministeriössä selvitettävänä oleva suomen kansalaisuuden poistaminen terroristeiksi lähteviltä kaksoiskansalaisilta olisi erittäin hyvä asia

arvoisa puhemies

mielestäni presidentin vaihtuessa ylin virkamiesjohto pitäisi vaihtaa välittömästi

on hienoa että kansalaisilla on joukkovoiman avulla mahdollisuus nostaa julkiseen ja poliittiseen keskusteluun tärkeitä aiheita fiksusti ja laillisesti ja kohtalaisen vaivattomastikin

arvoisa puhemies

aiheeseen tarttui taannoin myös henkilö joka sai koko median hysterian valtaan